esimerkkinä siitä myös täällä eduskunnassa viime viikolla keskusteltiin rajaesteistä ja niiden poistamistavasta

aikooko hallitus vauhdittaa pääteiden nopeusrajoitusjärjestelmän modernisointia ja uudistamista

ännu bättre skulle det vara om pengarna ännu mera kunde användas till att skapa eller trygga arbetsplatser i stället för att bara lindra följderna av en växande arbetslöshet

särskilt intressanta är alla de initiativ och utredningar och rapporter som gjorts för ett utökat samarbete i utrikes och försvarssamarbetet i norden och i det nordiskbaltiska samarbetet

vi anser att principen för medbestämmanderätt och inflytande bör vara de samma i hela landet

puhemies

työttömyysasteen nousu ja erityisesti työttömyysaikojen pidentyminen ja nuorten työttömyys ovat vakavia ongelmia

suurimmat lisäykset tässä esityksessä liittyvät nimenomaan työttömyyden hoitamiseen

tavoitteena pitää olla syrjäytymisvaarassa olevien työttömien ja nuorten tukeminen ja etenkin uusien työpaikkojen luominen ja työpaikkojen turvaaminen

ingen kan i dag förneka energi och klimatpolitikens stora betydelse i den globala säkerhets och utrikespolitikens omvärld

heikko työllisyystilanne syö valtion resursseja ja pakottaa meidät ottamaan suuria lainoja

toiseksi haluamme korostaa että on olemassa politiikka alueita joiden tulee olla kansallisessa ohjauksessa

ainoastaan tällä tavalla jäsenvaltioissa voi syntyä aitoa osallisuutta päätösten toimeenpanoon

ärade talman

valtion ja kuntien välinen sopimuskäytäntö sosiaalisen asuntotuotannon kotouttamisasioiden hoidossa ja esimerkiksi syrjäytymisen ja segregaation torjunnassa on hyvä

eu päätökset kaipaavat suurempaa legitimiteettiä ja uskottavuutta

panostukset osaamiseen kehitykseen ja tutkimukseen ovat äärimmäisen tärkeitä jotta niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä pystytään luomaan lisää työtilaisuuksia jotka puolestaan tuottavat verotuloja sekä välittömästi että välillisesti

kuten tiedämme tämän asian suhteen on ollut ongelmia

päivänä siis viikko sitten venäjällä

herr talman

onko saatu uutta tietoa siitä mikä tämä päästölähde on ja missä vaiheessa päästään tekemään jotain sille että nämä päästöt loppuisivat

arvoisa puhemies

tilanne ukrainassa lähenee sisällissotaa

uusi terveydenhuoltolaki tulee johtamaan kuntarajojen merkityksen vähenemiseen kun jokaisella on oikeus valita terveyskeskus jota käyttää

omaishoidon tuen suuruus ja maksaminen vaihtelevat kunnittain minkä vuoksi eri kunnissa asuvat kuntalaiset ovat eriarvoisessa asemassa

presidentti ja oppositio ovat hyvin kaukana toisistaan ja muun maailman vetoomukset rauhanomaisesta ratkaisusta eivät ole tehonneet

ruotsalainen eduskuntaryhmä panee tyytyväisenä merkille että suuri valiokunta hakee aktiivista uutta otetta eu asioista keskustelemiseen kansalaisten kanssa julkisten kuulemisten ja nettikeskustelun avulla

olen huolestunut siitä että merentutkimuslaitoksen nykyinen tutkimustoiminta hajautetaan eri puolille helsinkiä

ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo että panostuksia vihreisiin kasvualoihin eli ympäristötekniikkaan energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja uusiutuvaan energiaan on syytä priorisoida

it palveluverkkoa on yhtenäistettävä ja kehitettävä

hyvin vaikea tilanne on myös johtanut siihen että ukrainan talous on lähellä romahtamispistettä ja sen vaikutuksia on hyvin vaikea ennakoida

sata komitea on ehdottanut omaishoidon tuen maksamisen siirtämistä kunnilta kelalle ja kysynkin sen vuoksi arvoisalta ministeriltä

on hyvä että pohdimme kotikentällä ja myös täällä eduskunnassa miten päätöksentekoon saataisiin enemmän avoimuutta

aikooko hallitus parantaa kansalaisten yhdenvertaista kohtelua toimimalla niin kuin sata komitea on ehdottanut

kolmanneksi katsomme että koko maan intressissä ei ole että pääkaupunkiseutu ja helsingin seutu kasvavat voimakkaasti maamme muiden alueiden kustannuksella

tästä seuraa ongelmia

myös yliopistojen rahoitus on mielestämme taattava

miten käytännössä onnistutaan ylläpitämään vanhusväestön hyvät palvelut maan muissa osissa jos työkykyinen väestö muuttaa etelä suomeen

kysynkin miksi tällä uudistuksella on näin kova kiire

arvoisa puhemies

suomen kilpailukyvyn säilyminen korkealla tasolla mikä on ruotsalaisen eduskuntaryhmän tavoite voi tapahtua ennen kaikkea hyvin toimivan koulutusjärjestelmän ja monipuolisen osaamisvarannon myötä

tasa arvon nimissä suomen pitäisi tarjota sekä naista että miestä tähän tehtävään

miten pystytään ylläpitämään lasten ja nuorten palvelut pienehköillä paikkakunnilla jos ikäluokat pienenevät

värderade talman

suomen tulee toimia aktiivisesti eussa ja ykssa jotta sitovaa kansainvälistä ilmastosopimusta koskevat neuvottelut toteutuisivat

uusi tilaisuus tämän jakauman muuttamiseen tarjoutuu uuden kauden käynnistyessä kevään eu parlamenttivaalien jälkeen

arvoisa puhemies

ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo tämän vuoksi että on laadittava kansallinen aluepoliittinen suunnitelma metropolipolitiikan rinnalle koska niillä on vaikutuksia toisiinsa

därför är det viktigt att finland företräder en syn värderingar och en politisk linje som försvarar rättsstaten jämställdheten och demokratin och som tar ansvar för att kommande generationer ges en möjlighet att leva i en trygg omgivning

det parlamentariska samarbetet är viktigt för att öka dialogen mellan parlamentariker i olika länder och inom olika samarbetsorgan

on selvää että modernin ihmisen haja asutusalueella asumisen ja elämisen edellytyksenä on että laajakaista on kaikkien saatavilla

kaikki itämeren maat ovat helpoimman kautta puoltaneet kieltoa päästää jätevettä itämereen matkustajalaivoilta ja tämä ehdotus sisältyy myös eun itämeri strategiaan

on myös ehdotettu järjestelmää jolla parannetaan hoidettavan mahdollisuutta saada hoitoa kotona silloin kun omaishoitaja on lakisääteisillä vapaapäivillä

myös maaseudun tieverkon ja joukkoliikenteen on oltava toimivia ja kuntien valtionosuuksien tasausjärjestelmää tarvitaan jatkossakin

samanaikaisesti todetaan että kaikki mikä edistää öljyriippuvuuden pienentämistä energiatehokkuuden parantamista cleantech alan tuotekehittelyä ja uusiutuvan energian käyttöä on hyödyksi maamme taloudelle ja eun kilpailukyvylle

ymmärrystä tarvitaan myös pääkaupunkiseudun kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi kehittämällä toimivaa joukkoliikennettä vahvoja innovaatiokeskuksia ja hyviä kansainvälisiä liikenneväyliä

tietoni mukaan malta kreikka iso britannia ja hollanti aikovat vastustaa tätä esitystä imon ensi viikon kokouksessa

aikooko hallitus muuttaa tätä nykyistä järjestelmää tähän suuntaan

kysyn sen vuoksi hallitukselta

mitä hallitus voi tässä tilanteessa tehdä jotta tämä erityisasema status voitaisiin myöntää itämerelle

luovan ja tulevaisuuteen suuntautuvan yhteiskunnan yhtenä lähtökohtana on kulttuurisen moninaisuuden ja monipuolisen kielitaidon vahvistaminen

päästökaupalla ei ole ollut toivottua vaikutusta minkä vuoksi komissaari hedegaard esitti äskettäin uusien päästöoikeuksien lykkäämistä toivoen tämän lisäävän kysyntää ja nostavan hintaa

ministerierna borde därför alltid konsekvensbedöma nya lagar ur ett nordiskt gränshinderperspektiv och samma gäller implementeringen av eu lagstiftning i den nationella lagstiftningen

itämeren maiden pääministerien oli tarkoitus kokoontua turussa suuren itämeri kokouksen yhteydessä kesäkuun alussa

hän muistuttaa että hiilidioksidin hinnan korottaminen ei synny itsestään vaan edellyttää hallitusten poliittisia päätöksiä

huippukokous on kuitenkin peruutettu ukrainan kriisin takia

miljökatastrofen i talvivaara har lett till stora bekymmer för naturen och människorna som bor i närheten av gruvan i kajanaland och det är positivt om den nya lagen kan förbättra beredskapen för att förebygga motsvarande olyckor

arvoisa puhemies

eu ei ole vain talousunioni vaan unioni jolla on yhteiset arvot

kyseessä on eurooppa jossa ihmisoikeuksia ja vähemmistöjä kunnioitetaan ja jossa suhtaudutaan muukalaisvihamielisyyteen torjuvasti